valtion kuntien ja kotitalouksien osalta pätevät samat lainalaisuudet

arvoisa puhemies

kuntapuolella hallitukset hallituspohjasta riippumatta ovat kymmenien vuosien saatossa sälyttäneet kuntien kontolle erilaisia tehtäviä ohjaamatta niihin riittävästi resursseja tehtävien hoitamiseksi

kuten on tässä illan aikana kuultu ruotsissa ei ole valvontaa

torniojoen suomalaisen kalastuksenvalvojan on kuultu jopa kertovan vastikään että ruotsin viranomaiset ovat kieltäneet valvomasta lohenkalastusta eikä tähän valvontaan tule vaikuttamaan tippaakaan se mitä on kirjoitettu tulevaan rajajokisopimukseen

rakennepakettiin sisältyykin kuntien tehtävien purkaminen noin miljardilla eurolla

ymmärrän kyllä tässä tilanteessa että myös meidän suomen puolen valvojat nostavat kädet pystyyn tämän asian kanssa

paketti on iso ja kunnianhimoinen

leppä esittelypuheenvuorossa toi esille tämän lausuman että kalastuksen valvontaa tehostetaan kummassakin maassa ja toivon tämän osaltaan johtavan kyllä toimenpiteisiin

tietenkin harmillista on myös se että tätä paikallista päätäntävaltaa nyt vähennetään lopettamalla nykyinen rajajokikomissio

tämän uudistuksen toteuttaminen edellyttää kuitenkin panostuksia kotiapuun ja tehostettuun palveluasumiseen jotta uudistus ei takkua ja ihmisiä jätetä heitteille

rahoituksen myötä yksi liikenteellinen pullonkaula poistuu ja kaupankäynti ja teollisuustonttien tarjonta helpottuu uusien liikennejärjestelyjen myötä

matkailun edistämisen kannalta on välttämätöntä huolehtia siitä että pohjois suomeen on toimivat ja säännölliset lentoyhteydet sekä lentokenttäverkko joka palvelee lapin matkailukeskittymiä

nimenomaan säännöllinen reittiliikenne on tärkeä sillä se palvelee parhaiten muun muassa kuntalaisten elinkeinoelämän ja omatoimimatkailijoiden tarpeita

lapin matkailuun on tehty viime vuosina erittäin massiiviset investoinnit mutta investointien käyttöaste riippuu alueen saavutettavuudesta ja lentoyhteyksien toimivuudesta

arvoisa rouva puhemies

venäjän teollisuus ja kauppaministeriö on ilmoittanut merkittävästä laivanrakennuksen investointiohjelmasta jossa pääpaino on juuri arktisilla aluksilla

eli yhä useampi nuori putoaa tätä menoa yhteiskunnan ulkopuolelle

hallitus tässä leikkaa pahenevassa työttömyystilanteessa rajusti näitä aktiivityöllistämisen rahoja kun kampi pitäisi kääntää juuri päinvastaiseen suuntaan eli starttirahat on loppu

arvoisa puhemies

tämä hätäkeskusuudistushan pohjautuu hätäkeskusuudistuksesta annettuun selontekoon joka puolestaan pohjautuu kyllä lujasti tulevaisuuden visioon

tässä on reki mennyt kyllä hevosen edelle

ei huomioida turvallisuusrakenteita eikä teknisen järjestelmän toimivuutta ja meillä rovaniemellä lapin hätäkeskus ollaan liittämässä jo ensi vuoden alusta lukien ouluun

kun on kysymyksessä kaikkein haastavin alue niin siihen ei kyllä istu se että on sitten kuitenkin nopein aikataulu tässä yhdistymisessä

arvoisa herra puhemies

täällä on sivuttu tätä synnytyssairaala asiaa mutta ehkä kertaus on opintojen äiti

esimerkiksi katvealueita on vielä paljon tietoliikenneyhteyksissä ja puhelimien kuuluvuus ei ole paikka paikoin hyvä

meillä meri lapin alueella elää sitkeässä usko että ministeri huovinen lakkauttaa synnytysosaston toiminnan länsi pohjan keskussairaalassa

nyt tähän laulukuoroon on opposition ohella yhtynyt meri lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitus joka tyrmää nämä lakkauttamiskaavailut ja heidän mielestään pelkona on että synnytysten loppuessa menevät myös lastenosasto naistentautien osasto ja muu toimintakin on vaaravyöhykkeessä

sen vuoksi tämä päätös olisi lapin osalta pyörrettävä tai vähintäänkin näitä siirtymäaikoja pidennettävä

puhtaasti tässä päätöksessä säästetään hätäkeskustoiminnan kustannuksia siihen tämä tuottavuusohjelma pureutuu mutta sitten on näiden tietojärjestelmien hankinta

vaikka se täältä etelästä tuntuu vähäiseltä määrältä se on kuitenkin puolet lapin lapsista

näistä ylivuotopuheluista on myös illan aikana puhuttu ja luulin että ne ovat jo tätä päivää mutta kun vierailin tuolla lapin hätäkeskuksessa niin nekinhän ovat vasta näitä tulevaisuuden visioita eli sekään ei vielä pelaa

järvinen kantoi huolta ruotsin kielen asemasta

samoin itse lappilaisena ajattelen että vähemmistökielisten palveluiden saatavuus olisi turvattava myös näiden kolmen saamen kielen osalta tässä uudistuksessa

suomalainen kuljetusyrittäjä pitää talouden pyörät pyörimässä

yrittäjät ovat seuranneet huolestuneina hallituksen toimia koska nyt ollaan vapauttamassa ulkomaisten rekkojen tulo suomen teille

tämä mullistaisi kilpailutilanteen ja avaisi laajat ovet harmaalle taloudelle sekä tulee haastamaan kuljetusalan työpaikkoja entisestään

kuljetusyrittäjät ovat tehneet paljon investointeja

alalla on ollut koko ajan kannattavuuspulmia ja rekkamiehet painavat todella pitkää päivää jo nyt

ei voikaan kuin ihmetellä hallituksen valmiutta muuttaa nykyistä suomen linjaa varsinkin nyt kun eun maantielakipaketti on odotettavissa ensi vuoden alkupuolella ja tuon paketin yhteydessä myös tämä kyseinen asia olisi tullut käsitellyksi

rekkamiehiltä viedään elanto

parviainen joka on poissa edustaja ojala niemelä arvoisa rouva puhemies

kuten ministeri esitteli on ollut konklaavi pystyssä eli vaali ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistamistarpeita selvittänyt työryhmä joka on tehnyt esityksiä tähän lainsäädäntöön

tätä pidettiin heti tuoreeltaan outona ja voi sanoa että melkoiseksi manööveriksi tämä kyllä osoittautuikin

lex vennamo lisättiin puoluelakiin saman vuoden joulukuussa ja tarkoittaa siis että eduskuntaryhmästä eroava porukka vie osan puoluetuesta mukanaan

perussuomalaisten ja ulkoministeri soinin vaatimuksesta siis puoluelakia muutetaan siten ettei puoluetuen jakoperustetta tarkistettaisi vaikka eduskuntavaalien välisenä aikana vähintään puolet jotakin puoluetta edustaneista kansanedustajista luopuisi edustamasta tätä puoluetta eduskunnassa

ihmettelenpä miten muut hallituspuolueet ovat lähteneet tälle tielle

edustaja lindtman ennemmin tässä kertoi tilanteen jossa kuvitteellisesti vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmä antaisi epäluottamuslauseen hallitukselle ja ryhmään ei jäisi ketään muita kuin soini

tästä huolimatta rahat virtaisivat edelleen soinin puolueelle josta se virtaa edelleen säätiöön missä ei ole ketään muita kansanedustajia kuin soini itse

samassa yhteydessä säädettiin puoluelaki jossa smpstä pois loikanneille kansanedustajille jotka äänestivät poikkeuslain puolesta taattiin puoluetukirahat

kansalta vietiin äänioikeus eduskunnan määräenemmistöpäätöksellä ja sitä varten räätälöitiin puoluetukilain muutos jolla pettureiden äänet ostettiin

kun on koettu vääryys se yritetään paikata toisella vääryydellä

laki uudeksi postilaiksi on harvinaisen kehno

valtion budjettivaroja ei postin toiminnan paikkaamiseen ole tarvinnut käyttää kun itella on voittoa tuottavana yrityksenä voinut sisällään tasapainottaa tiheiden asutuskeskusten postitusten hyvät tuotot haja asutusalueiden miinusmerkkiseen tulokseen

arvoisa herra puhemies

tilanne laajeni nopeasti globaaliksi finanssikriisiksi kun suuret pankit erityisesti yhdysvalloissa alkoivat mennä vararikkoon

myös pörssikurssit ovat romahtaneet mikä taas tuo mukanaan uusia ongelmia

pankkien ahdinko ja pörssikurssien lasku kiristivät rahoitustilannetta

myös määräaikaisuuksilla roikottaminen jäytää työntekijöitä oikeutetusti yötyökysymyksen muutosturvan ja muiden asioiden lisäksi

joka kymmenennellä pienellä ja keskisuurella yrityksellä on ilmoitettu olevan maksuvaikeuksia

nyt olisikin tärkeää myös hallituksen toimesta turvata yritysten työpaikat

haja asutusalueiden tulevat postipalvelut jäävät lindenin paperissa epämääräisiksi

postitoiminnan rahoitus jätetään laissa käytännössä täysin auki

näköpiirissä olevat vain etelän suurten keskusten kannattavinta massoille jakelua haikailevat posti alan kermankuorijat tulevat saamaan lokoisat oltavat

lainahanat ovat edelleen auki suuryrityksille mutta pienten yritysten tilanne on tyystin toinen ja onkin pelättävissä konkurssiaalto tulevana keväänä jos tukea ei löydy

myös kotitaloudet alkavat jarruttaa erityisesti isompien hankintojen kuten asuntojen ja autojen kohdalla

alan työllisyys on suorastaan lainlaatijan toimin rapautumassa samoin palvelut ja kaiken päälle veronmaksajat pääsevät raskaalla kädellä maksumiehiksi

suurimpana kysymyksenä tulevan kehityksen kannalta on se kuinka kotitaloudet tulevat toimimaan jatkuuko kulutuksen kasvu kotimarkkinoilla vai lisääntyykö säästäminen

on arvioitu että postimarkkinoiden kermankuorijoiden ja itellan tulevan ahdingon myötä sanoma ja aikakauslehtien tilauskustannukset nousevat jopa kymmenillä prosenteilla syrjäisempien kylien asukkaille

tässä on paljon keskusteltu jäteveden puhdistuksesta ja tämä hotelli ja luontokeskuksen läheisyydessä sijaitseva jätevedenpuhdistamo kuuluu nyt tälle yksityiselle yrittäjälle

finanssikriisin seurauksena on teollisuustuotannon lasku hintojen lasku ja kannattavuusongelmat jotka koskevat erityisesti rakennusalaa ja rakennusaineteollisuutta autoteollisuutta sekä kone ja laiteteollisuutta

kyseenalaistankin sen missä ja miten metsähallitus aikoo hoitaa asiakkaiden jätösten puhdistuksen jatkossa jos yrittäjä laittaa tämän nykyisen vanhan ja kannattamattoman hotellin kiinni ja luopuu koko paikasta

investoinnit supistuvat ja työttömyys kääntyy kasvuun

toisaalta tässä keskustelussa lapin kansanedustajilta kysyttiin sitä miten poronhoitoon suhtaudutaan tällä alueella

olen tämän lakiesityksen hylkäyksen kannalla

toimialoittain tarkasteltuna eniten lomautuksia on paperi ja metalliteollisuudessa

ongelmat tulevat näkymään vielä selvemmin ensi vuonna

olen kyllä vakuuttunut siitä ettei tällä vaaranneta alueen porotalouden toimintaedellytyksiä ja porotalouden asema tulee turvatuksi myös jatkossa

ensi vuonna talouskasvu voi pysähtyä kokonaan tai mennä jopa miinuksen puolelle

hannes manniselle kiitos siitä että hän liitti kittilästä osan muonioon

olisin kyllä toivonut että kuntana olisi ollut kauniainen eikä kittilä jolloin muonio olisi saanut kauniaisen veroprosentin ja kauniainen olisi saanut tästä vastineeksi pallastunturin